ministeri vapaavuori tuossa jo vähän ilmaisikin siitä että tänne eduskuntaan olisi tulossa laki joka liittyy nimenomaan tähän millä tavalla tätä toimintavarmuutta voidaan lisätä

olisin vielä tarkentanut että onko tulossa lakiesitystä jonka avulla voitaisiin saada eri toimijat yhteen ja näitä sähköverkkoja esimerkiksi maanteiden varteen jossa niiden toiminta ja huolto toimisivat huomattavasti paremmin

tästä olen tekniikan akateemisten liiton puheenjohtajana erittäin huolissani ja toivon että keväällä se kasvuyrittäjyyden ohjelma saadaan todella aikaiseksi

suomelle erittäin tärkeä asia on yritysten menestyminen

viimeaikaiset uutiset nokian toimintojen uudelleenjärjestelystä osoittavat että yritykset punnitsevat jatkuvasti sitä missä maassa ne tekevät tutkimusta ja tuotekehitystä mihin maahan investoivat ja luovat uusia työpaikkoja

arvoisa puhemies

ministeri ei ole nyt paikalla mutta miltä se näyttää teidän ministeriöidenne kannalta pystytäänkö saamaan tätä rajat yli olevaa toimintaa nopealla aikataululla jotta pysymme näissä meidän tavoitteissamme

ministeri pekkarinen eikö nyt olisi korkea aika kehittää yritystukijärjestelmäämme siten että se aidosti lisää kilpailukykyämme uuden yrittäjyyden ja työpaikkojen syntymistä suomeen

valtiovarainvaliokunta on tehnyt viisaita päätöksiä ja harkinnut sitä että panostetulla veroeurolla tulee ainakin kaksi euroa takaisin valtiolle panostettavaksi toisiin tehtäviin ja toisiin asioihin juuri tässä maahanmuuttoasioiden käsittelyssä ja monissa muissa kuten syyttäjän toimien resurssien lisäämisessä

se mihin ministeri ei tuossa vastannut olivat nimenomaan kaavamuutoskysymykset ja niiden valitusaikojen nopeuttaminen niin että käsiteltäisiin ne valitukset todella perusteellisesti ja hyvin mitkä todella ovat aiheellisia mutta pystyttäisiin jo ensi kädessä hyvin nopealla tahdilla käsittelemään ne jotka eivät ole aiheellisia koska meillä nyt varsinkin tässä tilanteessa moni asia viivästyy pelkästään siksi että valituskierre on niin pitkä

tällä on jo suuret vaikutukset myös meidän energiastrategiamme toteuttamisessa

ovatko ja jos niin millä intensiteetillä valmistelut jo käynnissä tämän lupakäytäntöproblematiikan perkaamiseksi

milloin ihan oikeasti sitten saamme niitä käytännön toimia konkretiaa että ne todella toimivat nopeammin ja saamme elinkeinopoliittisia esteitä poistettua

arvoisa puhemies

jos puhemies sallii niin sen verran tähän asiaan että silloin kun on vaitiolovelvollisuuden alaisista asioista kyse niin yksittäinen valiokunta ei tietenkään niin kuin talousvaliokunta ollut oikeutettu asiasta puhumaan mutta juuri tänään niin kuin puheenjohtajamme pekkarinen sanoi se on vapautettu vaitiolovelvollisuuden alaisuudesta joten tässäkin voidaan sitten näistä asioista puhua

vähän liittyen tähän tiedonsaantiasiaan kiinnitimme huomiota ja olemme eri yhteyksissä tulleet siihen tilanteeseen jossa ekpn euroopan keskuspankin norminantovaltuuksia on laajennettu ja lisätty ja sieltä on koko ajan tulossa enemmän ja enemmän säännöksiä jotka ovat sinänsä teknisluonteisia mutta niillä saattaa olla hyvinkin paljon merkittäviä vaikutuksia meidän kansallisiin toimijoihin

tutkimuksen arviointikohteisiin ei kuitenkaan ollut sisällytetty alueellisesti kohdentuvia tukia jotka asiantuntija arvioiden perusteella muodostavat t k järjestelmämme suurimmat ongelmakohdat

arvoisa puhemies

on havaittu alueella toimivien yritysten taholta että monet alueellisin perustein kohdennetut tuet ovat päinvastoin hidastaneet alueen elinkeinoelämän uusiutumista ja kehittymistä ylläpitäen keinotekoisesti kannattamattomia rakenteita

hallitus on jo alkuperäisessä budjettiesityksessään ottanut liikenteen tarpeet hyvin huomioon

nyt taloudellisen tilanteen muututtua jyrkästi niin meillä kuin varsinkin maailmalla ovat hallituksen ja eduskunnan tekemät lisäykset budjetin väylävaroihin enemmän kuin paikallaan

niin kuin ministeri sanoi tämä on ylivoimaisesti tärkein ja isoin hanke tällä hetkellä varsinkin tässä tilanteessa mikä meillä on

valtio ei ole tähän mennessä nähnyt metropolia mitenkään kehittämisen arvoisena asiana mutta nyt se näkee

on esimerkiksi näitä erilaisia valvontamaksuja ja muita ja saattaa sitten olla että meillä on jo kansallisesti tai euroopan laajuisesti komission kautta olemassa kustannuksia tälle sektorille ja sitten tulee ekpn kautta lisää eli tulee kerrannaisvaikutuksia joillekin toimialoille

tässä erityisesti painotan sitä että tähän mennessä ei ole tullut kovin paljon valtiolta määrärahoja liikennehankkeisiin ratapihakehyksiin pisara rataan kehärataan kehäteihin mutta tällä hallituskaudella tähän on paneuduttu tosissaan ja nähty että nämä ovat koko suomea hyödyttäviä asioita

ministeri pekkarinen

milloin innovaatiotuista tehdään kattava selvitys jossa huomioidaan kaikkien tukimuotojen tarpeellisuus ja vaikuttavuus

sen takia me olemme kiinnittäneet siihen huomiota että tätä tiedonantovelvollisuutta laajennettaisiin niin että oikeasti asianomaiset toimijat saisivat sitä tietoa ajassa jotta pystytään kansallisesti sitten reagoimaan näihin moniin asioihin

ilman muuta ydinvoimaan liittyy riskejä

tuleeko tämä puoli vuotta riittämään fennovoimalle hoitaa asiat kuntoon ja miten ministeri näkee myöskin tämän loppusijoitusasian

ensi vuoden budjettiin tulevat määrärahat eivät siis riitä edes väylien peruskunnon ylläpitoon saatikka uusien väylien aloittamiseen

mutta se että valtio nyt haluaisi erityisesti hallinnollista pakkoliitosta tässä että hallinnollisesti haetaan tämä järkevyys mahdollisesti tähän niin eihän tuolla maailmallakaan metropoleissa kuulla

esimerkiksi valtioneuvostolla on tiedonantovelvollisuus näistä ekphenkin liittyvistä asioista eduskunnalle talousvaliokunnalle mutta valtiovarainministeriö ei niitä tietoja saa koska taas ekpllä ei ole tiedonantovelvollisuutta valtiovarainministeriölle

edellisten hallitusten aikana tiestö ja rataverkosto ovat päässeet pahoin rappeutumaan osittain jopa vaarallisiksi

maailmallakin metropolit rakentuvat useasta eri kunnasta joilla sitten on jonkinlaista yhteistyötä eri asioissa ja eri asioissa haettaisiin erilaisia ratkaisumalleja

nyt niiden korjaaminen on entistä kalliimpaa ja hankalampaa

eli tässä on hyvin mielenkiintoinen dilemma olemassa ja tähän nyt ihan syksyllä on valiokuntana tarkoitus keskittyä ja kiinnittää huomiota

kun esimerkiksi liikenteen nopeuksia on alennettava huonon kunnon vuoksi kärsivät teollisuutemme kuljetukset siitä

vaikka vienti ei enää vetäisikään samoin kuin tähän asti ovat nopeus ja toimitusvarmuus edelleen välttämättömiä kaupankäynnissä

erilaisia hankkeita vertailtaessa on tietysti huomioitava niiden tarpeellisuusjärjestys esimerkiksi turvallisuuden parantamiseksi mutta heti seuraavaksi on mietittävä niiden työllistävä vaikutus

liikenneinfraa korjattaessa on esimerkiksi valittava työt jotka vaativat enemmän työvoimaa kuin koneita

valitettavaa on että uudenmaan perustienpitoon ei saada lisäyksen jälkeenkään riittävästi lisärahaa

toivottavasti kustannusten nousu tässä taloudellisessa tilanteessa pikkuhiljaa taittuu

kun puunsaannin turvaamiseksi välttämättömiä sorateiden kunnostuksia on tehtävä myös täällä uudellamaalla merkitsee se valitettavasti uusien investointien kuten kevyen liikenteen väylien parantamisen edelleen siirtymistä

sen sijaan suuret väylähankkeet uudellamaalla ovat vihdoin saamassa rahoitusta ja etenemässä siitä todellinen kiitos tälle hallitukselle

kehärata länsimetro kehä i ja kehä iii ovat kaikki paitsi paikallisesti myös valtakunnallisesti merkittäviä liikenteen osuuksia joilla parannetaan ratkaisevasti koko suomen liikenteen sujuvuutta

erityisesti haluan mainita kilpilahden uuden tieyhteyden saaman rahoituksen joka merkitsee turvallisuuden ja sujuvuuden lisääntymistä öljykuljetuksissamme

arvoisa puhemies

joukkoliikenteen kehittämisohjelma arki paremmaksi joukkoliikenne toimivaksi on suurten haasteiden edessä

me joukkoliikenteen käyttäjät odotamme innolla ja toiveikkaina hallituksen tahdon mukaisten parannusten toteutumista

suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki on hyvä alku kohti joukkoliikenteen suosion nousua ja puhtaampaa kaupunki ilmaa

tehdään nyt niitä eilen mainitsemiani kotitöitä

kunnostetaan suomalaista kansallisomaisuutta kuten tiestöämme ja ratojamme ja työllistetään samalla täällä kotimaassa mahdollisimman monta suomalaista kansalaista

suomi kärsii kansainvälisistä kriiseistä eniten ja jo tästä syystä meidän täytyy olla mukana tässä ervv paketissa

nyt tätä ollaan tekemässä ja nyt ollaan siihen saamassa nimenomaan tämä laajennettu mahdollisuus joka mahdollistaa irlannin tapaiset kriisien selvittämiset jo ajassa eikä sitten vasta myöhemmin

siellähän se on jo järjestelmässä mukana

se on ihan selvä asia

valtiovarainministeri urpilainen puhui jo tästä vakuuskysymyksestä

nyt puhutaan mekanismista eikä soveltamisesta ja soveltamisessa nimenomaan nämä vakuusasiat ovat sisällä

tämän tulevaisuusselonteon tarkoitus ei ole antaa niitä konkreettisia toimenpiteitä vaan nimenomaan tehdä tulevaisuutta ajatellen niitä linjauksia mistä sitten rakennetaan sitä konkretiaa

teollisuus ei ole kiinnostunut työpaikoista

tennilä

tässä uskalluksen politiikka muistion ohjelmassa olemme peräänkuuluttaneet erilaisia mahdollisia pilottihankkeita joilla voisimme pienimuotoisesti kokeilla erilaisia teknologian kehittymisen myötä tulevia uusia innovaatioita miten ne toimivat ja miten mahdollisesti saisimme niistä uusia vientituotteita

onko tämä käytännössä mahdollista meillä nykyisen lainsäädännön puitteissa ja onko meillä todella halukkuutta siihen

vasemmistoliitolle tämä ei ilmeisesti ole ollenkaan tärkeää mutta kokoomus kyllä kantaa huolta työntekijöistä ja työhyvinvoinnista ja pyrkii kaikin mahdollisin tavoin siihen että saamme myös työpaikkoja suomeen koska se on myöskin perheiden kannalta tärkeää

sitten toinen asia minkä me tulevaisuusvaliokunnassa linjasimme oli se että me haluamme edistää tätä vihreätä kasvua ja säästää energiaa ja lisätä energiankäytön hyötysuhdetta samalla myöskin sitten tätä energian hinnasta huolehtien niin että se olisi kohtuullista käyttäjille

käsittely ministeriössä kesti odotettua kauemmin

meillekin täällä eduskunnassa luvattiin jo monesti että se tulee ensi keväänä tai tulee ensi syksynä tai tulee ennen lomia

nyt se sitten on tullut mutta valitettavasti mietityttää olisiko vielä pieni jatkoaika tehnyt ehdotuksesta harkitumman ja viimeistellymmän

arvoisa puhemies

se sisältää erilaisia malleja

on taantuva suomi nykymallinen suomi rohkea suomi ja nämä ovat semmoista evoluutionaalista innovaatiota eli pitkälti tangentin suuntaista menevää kehittämistä eli parannetaan olemassa olevaa kehitetään olemassa olevan päälle uutta

nyt vaaditaan perehtymistä ja hyvää harkintaa jotta lopputuloksesta tulee kaikki osapuolet huomioiva ja tasapuolinen sekä kaivostoimintaa tukeva ja siihen kannustava laki

valitettavasti jo lain valmistelun aikana huhut kaivostoiminnan vaikeutumisesta suomessa ovat saaneet täällä tutkimustöitä tehneet kaivosyrittäjät varuilleen

se mitä olisin tästä kaivannut olisi ollut semmoinen uhkarohkea suomi joka olisi sisältänyt näitä erilaisia pellepelottomien ajatuksia joka olisi ihan puhtaasti lähtenyt semmoiseen omaan horisontaaliseen atmosfääriinsä

hyvän lainsäädännön edellytys onkin että se on selkeää ja ymmärrettävää eikä jätä sijaa harkinnanvaraisuudelle tai tulkinnoille kuten nyt on vaarassa käydä

se ehkä mahdollistaisi paremmin sen rohkean suomen toteuttamisen

ministeri minkä takia tämä osio jäi pois sieltä oliko se kompromissi ja edustaja kuusisto sitten ministeri vastaan ja siirrymme kuulemista

kaivosala koko kaivannaisteollisuus on suomelle erittäin tärkeä toimiala

se on kansantaloudellisesti työllisyys ja aluepoliittisesti hyvin tärkeä

sen parhaita puolia on että kaivoksia ei voi viedä halpatuotantomaihin

nyt lakiesityksessä on puutteita jotka vaikuttavat sekä toimialaan että ympäröivään yhteiskuntaan kielteisesti

malmin etsintään on luotu täysin tarpeetonta byrokratiaa joka hidastaa valtauskorvausten käsittelyaikoja suhteettomasti

pelkät teollisuuspolitiikan toimet eivät riitä tässä kasvun edellytyksien kasvun lisäämiseen vaan meidän on ihan oikeasti edistettävä tämän teollisen tuotannon kilpailukykyä ja kykyä ja

politiikan politiikkasektoreittain läpileikkaamalla kaikki hallinnonalat ja siihen täytyy kuulua sekä innovaatiopolitiikkaa mikä kuultiin täällä koulutuspolitiikkaa kaikki yritys ja elinkeinopolitiikka energia ja ympäristöpolitiikkaa liikenne ja viestintäpolitiikkaa sekä eu tason vaikuttamista

kaikki tämä on sitä teollisuuspolitiikkaa joka on läpileikkaavaa ja aivan kuten ministeri sanoi pelkällä yhdellä ohjelmalla me emme pysty ratkaisemaan tätä mikä tietysti olisi askel oikeaan suuntaan mutta meidän täytyy pystyä näkemään myöskin sen ohi ja eteenpäin

lakiesitys perustuu käsitykseen että maanomistajalla on omistusoikeus alueensa malmeihin

tämä on johtanut korkeisiin louhintakorvauksiin

meidän täytyy pystyä suomessa rakentamaan kilpailukykyiset ja toimintakykyiset olosuhteet joissa otetaan huomioon erilaiset verotusnäkökulmat jotta yrityksillä ja teollisuudella on oikeus ja mahdollisuus toimia täällä ja jotta me saamme myös osaavaa työvoimaa korkealaatuista tutkimustoimintaa ja meidän taloutemme eli valtiontalous on vakaa

osa korvauksista maksetaan sen hinnan perusteella joka on vuoden lopussa osa taas koko vuoden keskihinnan perusteella

jos valtiontalous ei ole vakaa emme myöskään pysty tekemään niitä pitkälle tähtääviä päätöksiä joiden pitäisi olla yli hallituskausien yli eduskuntakausien jolloin oikeasti katsomme yhteen suuntaan pitkäjännitteisesti

sekavaa

kyllähän se kivihiili on kaikkein tuhoisin ympäristön kannalta ja meillä on yhteinen turvestrategia me olemme yhteisesti sen hyväksyneet ja käsitelleet

hallitus on päättänyt olla lisäämättä teollisuudelle aiheutuvia kustannuksia ja sääntelyä ja toivon että todella tätä nyt kahden viikon päästä viimeistään kehysriihessä pystyttäisiin noudattamaan ja katsomaan että se orastavakin kehitys mitä suomessa on ei nyt sitten kääntyisi toiseen suuntaan

nimenomaan tähän ympäristönäkökulmaan kiinnitetään siinä huomiota samoin siihen omavaraisuusasteeseen mikä on

louhintakorvaus tulisi määritellä niiden kaivoksen tuotteiden perusteella jotka lähtevät kaivoksesta ulos eli perustana olisi niin sanottu hinta kaivoksen portilla

meillä on tukijärjestelmä hyvin monitahoinen kolmen eri ministeriön alla oleva energiatuotantoon liittyvä tukijärjestelmä mutta myöskin lupajärjestelmä

arvoisa puhemies

erkki virtasta siitä että tarkensitte ja täsmensitte sanomisiani ja toitte esille hallituksen hyvät teot myös sosiaalisen asuntotuotannon sektorilla

tuulivoimassa on erityiset luvat asiat turvetuotannon hyödyntämisessä on lupakysymyksiä mutta myöskin näissä cleantechiin liittyvissä uusissa erilaisissa teknologisissa mahdollisuuksissa kuten esimerkiksi hybridiratkaisuissa ja näissä sovelluksissa jotka olisivat meille selkeästi kauppataseen kannalta tärkeitä vientimahdollisuuksia meillä on lupajärjestelmä se ongelma kun meillä ei suomessa ole omia pieniä referenssikohteita joita voisimme käyttää sitten tässä kilpailussa

tämä hallitus ja erityisesti ministeri vapaavuori ovat erityisesti pääomittamalla kuntarahoitusta luoneet niitä edellytyksiä kunnille että kunnat pystyvät rakennuttamaan sosiaalista asuntotuotantoa

tällaisia ovat muun muassa sivutuotekorvausten korkea taso maa ainesten hyödynnettävyyden vaikeus kaivoshankkeessa monet perusteettomat valitusoikeudet lupien ketjuttaminen ja aloitusoikeuden pitkittyminen monien kaivostoimintaan kuuluvien perinteisten toimintojen kuten kullankaivun syrjiminen

nyt me vihdoin pääsemme tästä epäkohdasta eroon että sosiaalinen asuntotuotanto laahaa reippaasti vapaarahoitteisen asuntotuotannon perässä

eli nyt pääsemme tämän epäkohdan korjaamaan

lisäksi joka vaiheeseen on rakennettu runsaasti lisäbyrokratiaa jolla ei ole mitään lisäarvoa jo nykyisin käytettäviin ympäristölupa kaivospiiri yva kaavoitus tai turvallisuusmenettelyihin

on erittäin hyvä että tämä hallitus on puuttunut elvytystoimin ja kaikin muinkin mahdollisin toimin nimenomaan siihen että saadaan korjattua epäsuhdat

mielestäni nyt olisi nimenomaan korkea aika tämän menneisyyden haikailun ja nykyhetken voivottelun sijaan katsoa todella tulevaisuuteen katsoa eteenpäin

esityksellä ei juuri lainkaan ole pystytty selventämään ja yksinkertaistamaan vallitsevia lakien ristiriitatilanteita vaan pikemminkin lisätty niitä

tähän maahan on saatava innostava ilmapiiri semmoinen jossa me uskallamme kokeilla innovoida pilotoida ja myöskin valtio uskaltaa lähteä riskillä katsomaan mitä uutta voisimme saada

arvoisa puhemies

kaikki lakiin perustumaton byrokratia tulee poistaa perusteluista

haluankin esittää kiitokset pitkäjänteisyydestä pitkäsuopaisuudesta ja näköisyydestä ministerille ministeriön edustajille ja samoin kollegoilleni valiokunnassa

herää kysymys onko meillä myöskin riittävästi tai liian paljon säätelyä